haaparannan kauppiaita ei kannata tässäkään yhteydessä

ennuste

jo antisenseohje pienenkin osa alkaa uskoa

arvoisa puhemies

edustaja vanhanen oli aivan oikeassa siinä että jokainen meistä on jossakin vaiheessa ollut puolueena tekemässä päätöksiä hallituksessa mutta siinä hän oli kyllä väärässä että arvovalinnat olisivat samanlaisia

tuossa muutama kuukausi sitten terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi tämän hallituksen ohjelmaa ja totesi että se on tekemässä tyhjiksi omilla toimillaan kaikki ne hyvät asiat tuloeroihin ja köyhyyteen liittyen jotka edellinen hallitus sai aikaiseksi

arvoisa puhemies

se autovero perintöveron laskeminen niistä löytyy rahaa tähän

siellä tuli paljon esityksiä ja kerrottiin myöskin se että marraskuussa on tulossa meidän talouspoliittinen vaihtoehtomme budjetin yhteydessä esitettäväksi

haluaisin kysyä kuitenkin pääministeri sipilältä nyt onko lomarahaoikeus tulossa kaikille niille jotka eivät tällä hetkellä ole työehtosopimusten piirissä vai ei

ulkoministeri puhui tuosta ukrainan tilanteesta ja totesi siinä aivan oikein että kun minskin sopimus tulee täytettyä niin näistä pakotteista voidaan nopeasti luopua

sama koskee tietenkin suomalaisten tilallisten maitotilallisten maidonvientiä ja sitten erityisesti myöskin sianlihan puolella on ongelmia tällä hetkellä

eri puolilta tulee viestiä nyt tällä hetkellä kiovan suunnasta että myöskään siellä ei ole kovin suurta halukkuutta minskin sopimuksen ehtojen täyttämiseen

onko suomen intresseissä tehdä ja onko suomi tehnyt jotakin myös sen edistämiseksi että myöskin kiovan taholta ollaan minskin sopimuksen ehtoja valmiita täyttämään

sehän on sekä venäjän että ukrainan velvollisuus niitä ehtoja lähteä täyttämään

myöskin lukiot tarvitsevat rakenteellista kehittämistä ja pienemmät lukiot tarvitsevat vahvemman taloudellisen selkänojan että digitalisaatio ja oppijan yksilölliset oppimispolut voidaan tarjota kaikille suomen lukioissa

uskon että tämä joukko on läheisten kanssa yhdessä ja toivon sitä samaa eduskunnan kaikilta jäseniltä

toivon että jokainen teistä voi viettää rauhallisen joulun läheistensä ihmisten kanssa ja hankkia sitä voimaa jota me tarvitsemme ensi vuoden koetuksiin

meillä on paljon isoja asioita ratkaistavana ja uskon että täällä on kovia vääntöjä mutta yhteistyön hengessä saadaan asioita ratkeamaan myös ensi vuoden puolella

meillä on ollut vaikeita paikkoja asiat ovat vaikeita tämä taloustilanne on vaikea mutta haluan vilpittömästi toivottaa teille rauhallista joulua ja sitten parempaa uutta vuotta

olen hieman hämmentynyt tuosta pääministerin äskeisestä puheenvuorosta siltä osin että hän totesi että on pysyvästi alentunut meidän kykymme hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen

tästä näkökulmasta minun on vaikea uskoa että pääministeri voi tarkoittaa että suomen vientiä ei saada kasvuun sillä tavalla että meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja vahvistuu saadaan uusia tuotteita ja palveluita maailmalle

arvoisa puhemies

jos on kuunnellut täällä tarkkaan mitä eri ministerit ovat puhuneet sdpn kansanedustaja lauri ihalaisen roolista tässä kokonaisuudessa on aivan selvää että sosialidemokraattinen puolue ja kansanedustaja ihalainen ovat tukena hallituksen pyrkimyksessä siihen että saadaan työmarkkinaratkaisu syntymään

nyt te vedätte tähän jonkun yksittäisen ammattiliiton jossa ovat itsenäiset päätöksentekijät ikään kuin sotkette sosialidemokraattisen puolueen jollakin tavalla tähän

minusta näyttää siltä että se minkä äsken varoituksena totesin että hallituspuolueet ja hallitus ovat sotkemassa tätä kuviota tällä hetkellä näillä omillaan vaikeuttaa tilannetta

nyt tässä kerron ne perusteet

mutta haluan todeta sen että toivottavasti hanke etenee että saadaan pidettyä sopimuksesta kiinni niin kuin tapana on

siinä annettiin sitoumus yhtiölle että jos se yhtiö vie hanketta eteenpäin me olemme valmiita täyttämään ne toiveet jotka liittyvät siihen infran rakentamiseen jotka ovat sen liiketoiminnan edellytysten kannalta tärkeitä elikkä alemmanasteiseen tieverkkoonkin tulee riittävästi rahaa nyt että saadaan puuta korjattua metsästä ja raaka ainetta sinne tehtaalle

edellytyksenä on kuitenkin niin kuin on kirjattu jo varsinaiseen budjettiesitykseen eduskunnan hyväksymään talousarvioon tälle vuodelle että tuo yhtiö päättää tämän hankkeen käynnistää

okei

sen ten t hakemuksen osalta totean että hakemus voidaan tehdä ja on tehtykin jo euroopan komissiolle tästä pisara kokonaisuudesta ja helsingin ratapihakokonaisuudesta mutta jotta se raha voi lähteä liikkeelle se edellyttää sitä että meillä on budjettipäätös eduskunnasta ja se rahoitus varmistettu

työuraneuvotteluihin liittyen ja eläkejärjestelmän neuvotteluihin liittyen minä totean että ne isoimmat asiat jotka siellä pitää ratkaista tai isoimmat asiat jotka ratkaisevat sen työtuntien määrän suomalaisessa yhteiskunnassa joka oli se meidän ongelma liittyvät siihen onko meillä työpaikkoja

olen täysin samaa mieltä että joka puolelle suomea

perintöveron osalta nyt haluan selkeästi sanoa sen että minä en ole ilmoittanut että minä olen perintöveron poistamisen kannalla enkä ole ilmoittanut sitä että perintövero on se oikea väylä ratkaista tätä sukupolvenvaihdostilannetta

minä haluan että se selvitetään ja löydetään sinne semmoiset ratkaisut joilla sukupolvenvaihdostilanteessa ei synny tilannetta jossa se sukupolvenvaihdos jää toteuttamatta sen takia että se on jollakin tavalla liian vaikeata toteuttaa liian kallista ja mahdottomaksi sitä kautta tulee

siellä on oikeastaan kaikilla muilla osa alueilla selkeästi edistytty sen rakennepaketin toteuttamisessa paitsi tällä hetkellä sosiaali ja terveyspalveluissa

minä tulen pitämään huolen valtiovarainministeriön ja muitten ministeriöiden välillä neuvotteluissa siitä että se rakennepaketti toteutuu tavalla tai toisella niin kuin se on suunniteltu toteutettavaksi

totean vielä sen verran että minun mielestäni on vähän niin kuin yksinkertaistamista se että ikään kuin väitetään että tämä hallitus on aiheuttanut nämä ongelmat mitkä tässä tällä hetkellä ovat

meillä on oikeasti tilanne se että taloudellinen painopiste kiinalaisten päätöksen myötä siirtyi tuonne aasiaan ja se johti käytännössä siihen että euroopan hitaan talouskasvun tilanne vahvistui

siihen liittyy myös suhdannetilanne ja finanssikriisi yhdysvalloista lähtenyt finanssikriisi ja sen myötä reaalitalouden kriisi joka on näitä meidän elementtejä tässä yhteiskunnassa vahvistanut

täällä jotkut ovat nostaneet esille sen että ikään kuin näissä minihallitusneuvotteluissa kehysratkaisu jollakin tavalla muuttuisi niin että tämä käsittely olisi perusteeton käsittely

nämä leikkaukset kautta koko tämän koulutuskaaren aina tuolta varhaiskasvatuksesta yliopistojen opetus ja tutkimustyöhön syövät edellytyksiä kestävältä talouskasvulta viennin kehittämiseltä uusien korkean tuottavuuden työpaikkojen synnyttämiseltä ja elinkaarirakenteen muutokselta

siellä on talouskasvuun investointiin liittyviä esityksiä

siellä on näitten perusteettomien leikkausten koulutuksen puoleltakin peruutukset ja siellä on esitetty millä tavalla velkaa voidaan ottaa vähemmän ja veroastetta korottamatta

mutta sen lisäksi tämä hallitus tekee todella vakavia virheitä jakaessaan suomalaista yhteiskuntaa eriarvoistamalla suomalaista yhteiskuntaa jo tuolta nuorista lapsista lähtien

loikkia ei ole säästynyt edes palautusjärjestelmä sdpn esittämällä tavalla väylämaksujen lisäalennukset sdpn esittämällä tavalla tai vaikkapa tämä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen liittyvä verovähennys otetaan käyttöön

tämä on myrkyttänyt tätä ilmapiiriä ja sen takia minä olen todennut tässä keskustelussa nyt useampaan otteeseen että nyt kannattaisi hallituksen miettiä sitä mitä toimenpiteitä tämän neuvotteluprosessin aikana tekee että saataisiin nyt se työrauha sitten näille liitoille vaikeissa olosuhteissa

tähän takuueläkekysymykseen totean vain sen verran että minä olen halunnut tehdä sekä eläkkeisiin liittyviä että lapsiperheiden ottaa lapsi on lapsi lapsilisään liittyviä korjausesityksiä budjetissa

mutta haluaisin nyt todeta sen kuitenkin että kyllä tässä budjettiesityksessä tämän hallituksen toiminnassa on tietty logiikka

me olemme päättäneet että vähennämme alijäämää me olemme päättäneet että pienennämme lisävelkaantumista

sen lisäksi me olemme kyenneet lapsiperheille ja eläkeläisille luomaan jonkunnäköistä vastapainoa niille koville leikkauksille mitä on tulossa

kolmas asia mitä tässä on kyetty tekemään on se että tämän budjettiesityksen ja lisäbudjettiesityksen mukaan satsataan semmoisiin elinkeinopolitiikan kannalta keskeisiin kasvuhankkeisiin infran puolella

tästä syystä minusta pitäisi tässä keskustelussa päästä eteenpäin nyt sillä tavalla niin kuin pääministeri totesi että lähdetään nyt niihin keskeisiin kohtiin missä vielä on tarvetta tehdä tämän hallituksen aikana yhteistyötä hakemaan yhdessä opposition kanssa sitä lopputulemaa

nyt jos esimerkiksi pisara rataa ajattelee niin pisara rata tulee tuottamaan koko valtakunnan junaverkkoon parannusta sillä tavalla että junat ovat täsmällisiä ja ne kulkevat paremmin kuin tähän asti

arvoisa puhemies

haluaisin edelleen kuulla sekä pääministeri sipilältä että ministeri soinilta mitä tämän hallituksen kestokyvyn kannalta tarkoittaa että oikeusministeri työministeri lindström ja edustaja kääriäinen ovat esittäneet jo tässä vaiheessa hallitusohjelmasta poikkeavia kantoja perustavaa laatua olevia joissa sdp saattaisi olla hyvinkin mukana

minä olen useampaan otteeseen ruotsin nykyisen pääministerin kanssa käynyt keskustelua siitä mikä on ruotsin ulko ja turvallisuuspoliittinen linja tulevaisuudessa ja mikä on myös sosialidemokraattisen puolueen näkemys tulevaisuudesta suhteessa natoon

ja kuten edustaja tuomioja tuossa totesi meillä on hyvin selkeä käsitys siitä mitä ruotsissa tapahtuu ja siellä ruotsissa tapahtuu niin että juuri edustaja tuomiojan kuvaamalla tavalla asioista käydään konsultaatio suomalaisten kanssa

oletteko te käynyt tällaisia keskusteluja ruotsin ulkopoliittisesta tulevaisuudesta ulko ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta ja mikä niitten sisältö mahdollisesti on ollut

mutta se tarkoitus mikä tällä välikysymyksellä on ollut avata keskustelua on se että me näemme sosialidemokraatit näkevät hallituksen politiikan suomea väärään suuntaan vievänä siis ei sen takia että haluaisimme olla eri mieltä vaan siitä syystä että me näemme aidosti että hallituksen politiikka johtaa suomea väärään suuntaan

meidän arviomme mukaan hallitus ei saanut tälle vaihtoehdolle jota nyt viedään eteenpäin vaaleissa valtakirjaa kansalaisilta

te ikään kuin vaalien jälkeen rakensitte tämän politiikan sisällön joka on epäoikeudenmukainen niin kuin te olette myöntäneet leikkauspolitiikassa epäoikeudenmukainen koulutuspolitiikassa eikä järkeväkään koulutuspolitiikassa

täällä on ollut minun mielestäni monipolvinen ja hyvä keskustelu tässä on ollut paljon erilaisia ulottuvuuksia näkökulmia joilla voi lähteä hakemaan niitä ratkaisuja joilla suomalaista yhteiskuntaa viedään eteenpäin talouskasvua ja työllisyyttä saadaan vahvistettua

minun mielestäni on selvää meille kaikille että seitsemän heikkoa vuotta tästä taaksepäin on vaikuttanut siihen että eivät ne ole saatu kirjeet tälle oman näitten seitsemän vuoden aikana ei olla saatu työllisyyttä parantumaan ja talouskasvua syntymään

meillä on ehkä keinoista aika paljon erimielisyyttä mutta uskoisin että hyvällä yhteistyöllä ja keskeisissä isoissa vaalikausia ylittävissä asioissa parlamentaarisella valmistelulla voitaisiin löytää ratkaisuja jotka kestävät sitten selkeästi yli näitten yksittäisten vaalikausien ja yksittäisten hallitusten vallassaolon

minä toivon sitä että hallitus todella tarkentaa linjaansa tässä suhteessa miten tätä parlamentaarista yhteistyötä näissä isoissa hankkeissa voidaan viedä eteenpäin jotta saadaan pysyviä kansalaisten kannalta pysyviä ratkaisuja syntymään

tuossa äsken pitämässänne puheenvuorossa jollakin tavalla välittyi se että te haluatte tehdä yhteistyötä opposition kanssa myöskin näitten vaikeitten asioitten ratkaisemisessa ja toivon että voimme myös auttaa hallitusta sillä tavalla kuin oppositiosta autetaan

viedään asioita omasta näkökulmastamme eteenpäin teille tuodaan esityksiä ja vaihtoehtoja ja toivon että suhtaudutte niihin vakavasti ja koko hallitus suhtautuu vakavasti

ne on kyllä sillä tavalla mietitty että niitä voisi toteuttaa voisin myös ajatella itse toteuttaa tätä vaihtoehtobudjettia saman tien hallituksessa

täytyy todeta se että tämänkin keskustelun pohjalta vakuuttuu siitä että tämä julkisen talouden velkaantumisen pysäyttäminen alijäämän pienentäminen ja talouden tasapainottaminen on yksi keskiössä oleva asia joka täytyy yhdessä meidän hoitaa

se tulee kestämään koska meidän rakennemuutoksemme tässä elinkeinopuolella teollisuuspuolella on ollut merkittävä ja tämä globaalin talouden muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä vielä tästä eteenpäinkin

energiateknologialla tulee olemaan kysyntää maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa ja me saatamme olla sen ykkösmaita kun tehdään oikeita ratkaisuja kotimarkkinoilla luodaan edellytyksiä tänne sille kasvulle

kyllä minä totean sen uudelleen niin kuin täällä eduskunnassa olen todennut pari kertaa aikaisemminkin että megatrendit maailmalla kaupungistuminen ilmaston lämpeneminen puhdas vesi meillä erityisesti sellu tulevat olemaan semmoisia tulevan tuotannon ja vientiteollisuuden rakennuspuita joiden varaan meidän kannattaa rakentaa

jos me emme voi valita voittavia yrityksiä me voimme valita kuitenkin toimialat joissa näköpiirissä tulevaisuuteen on pitkällä aikavälillä menestystä ja sinne meidän kannattaa satsata

aurinkoenergian nettomittarointiin minä totean että ne ovat valmistelussa tällä hetkellä ja niihin tulee korjaus ei tämän budjetin yhteydessä vaan ne korjaukset ovat tulossa joka tapauksessa vmn kautta

totean sen että tästä eteenpäin on vain yksi tie ja se on se että talouskasvua pitää saada syntymään ja se pitää saada syntymään kestävällä pohjalla sillä tavalla että uusia työpaikkoja syntyy vientiteollisuuteen viennin eri näkökulmista maailmantalouden eri kysyntänäkökulmista ja sitä kautta me voimme pärjätä tässä

toivon vilkasta keskustelua ja uusia avauksia nyt tämän eduskuntakierroksen aikana jolloin voi sitten parantaa vielä tätä budjettia